se on kovin vähäistä

arvoisa puhemies

on aivan erinomaista että ammattikoulutettujen paikkoja lisätään näin voimakkaasti aikana jolloin nimenomaan ammattikoulutetusta työvoimasta on huutava pula

katson että nämä laadulliset edellytykset mitä yliopistokoulutukseen tällä hetkellä satsataan tulevat hyödyttämään myös korkeinta opintoastetta

mutta kiitos opetusministerille tästä loistavasta panostuksesta ammattikoulutukseen joka on äärimmäisen tärkeä suomen menestyksen kannalta

suomessakin jyrkkä laskusuhdanne lisää työttömyyttä supistaa verotulokertymää ja vaikeuttaa valmistautumista pitkän aikavälin haasteeseemme eli ikääntymiseen

verotulojen pienentyessä valtio joutuu ottamaan lisää velkaa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi

laskusuhdanteesta on myös positiivisia vaikutuksia kuten esimerkiksi korkealle kohonneiden inflaation ja korkotason alentuminen

vaikeina aikoina on hyvä muistaa että murroksessa on aina myös mahdollisuus

meidän ei kannata jäädä surkuttelemaan asioita joita me emme voi muuttaa vaan tarttua niihin haasteisiin joihin itse voimme vaikuttaa

mikäli pystymme uudistumaan vahvistamaan suomen talouden rakenteita ja parantamaan koulutustasoamme entisestään suomi voi nousta taantumasta ensimmäisten joukossa

kun kasvu ja kysyntä jälleen lähtevät nousuun ajan tasalla olevat ketterät maat hyötyvät uusista markkinoista

jo useiden hallitusten harjoittaman johdonmukaisen talouspolitiikan ja valtionvelan lyhentämisen ansiosta suomen julkinen talous on vahvalla lähtötasolla

rakenteelliset uudistukset olisivat olleet välttämättömiä joka tapauksessa mutta tämän taloustilanteen myötä niitä tarvitaan entistä kipeämmin

työelämään siirtymistä nopeutetaan opintoja ja opiskelemaan pääsyä vauhdittamalla

työuria voidaan pidentää myös loppupäästä kun ihmisten työkykyä pidetään yllä ja työnteko nykyisen eläkeiän jälkeenkin tehdään kannattavammaksi

tarvitsemme myös lisää työperäistä maahanmuuttoa

rakenteellisiin uudistuksiin kuuluvat myös tuottavuusohjelman toteuttaminen sekä kunta ja palvelurakenteen kehittäminen

tuottavuuden kasvu on oleellinen osa palettia jolla suomi pystyy selviytymään työvoiman supistumisesta sekä ikääntymisen aiheuttamasta palvelutarpeiden kasvusta

kokoomuksen eduskuntaryhmä toteaa että jo tehdyt veronkevennykset ovat tärkeitä sekä rakennepoliittisesti että suhdannepoliittisesti kotimaisen kysynnän ylläpitämiseksi

verotuksen painopistettä siirretään työn verottamisesta ympäristö ja kulutusverojen suuntaan mikä auttaa myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa

jokaisella on mahdollisuus tarkistaa kulutustottumuksiaan vähemmän saastuttavaan suuntaan tai sitten jos mistään ei halua tinkiä maksaa enemmän veroja

kehysten yhteydessä päätettiinkin mittavista kuntataloutta tukevista toimista

kiinteistöveron ala ja ylärajoja korotetaan ja yhteisöverotuottojen jako osuutta korjataan väliaikaisesti kuntien hyväksi

kiinteistöverosta saatava lisätulo riippuu kunnista itsestään sillä ne voivat tehdä omat päätöksensä veron tasosta annetun vaihteluvälin sisällä

täytyy ensiksi kiittää ministeriä erittäin hyvästä budjetista ja asunto ja ympäristöjaostoa siitä että saimme tehtyä erittäin hyviä pieniä paikkauksia sitten loppuvaiheessa tähän budjettiin

tämä tarkoittaa todella merkittävää tukipakettia kuntien palveluiden rahoittamiseen

koska tämä tuli niin nopeassa vaiheessa että emme ehtineet saada minkäänlaista selvitystä siitä onko täällä selvät suunnitelmat siitä miten raha käytetään ja mikä tämä oikea tarve on niin voisiko tästä saada jonkun selvityksen tästä aran rahoituksesta joka tuli näin ohi kaiken

kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että hallitus on käynyt ripeisiin toimiin auttaakseen kuntia vaikeassa tilanteessa

taantuma vaikuttaa sekä valtion että kuntatalouteen mutta tässä kohtaa valtio ottaa niskoilleen molempien taakkaa

kysyisin kuitenkin vielä ovatko nämä energiatehokkuustoimet mitä asuntojen kohdalla tehdään riittävät ottaen huomioon nyt eun kiristyneet ilmastotavoitteet

valtion velkaantuminen on moninkertaista kuntiin verrattuna ja näin ollen valtiontalous niiaa syvemmälle kuin kuntatalous

tulevaisuuspuolueena kokoomus nostaa erityisesti esille osaamisen ja innovaatioiden merkityksen julkisen talouden tasapainottamisessa

hyvinvoinnin säilyttäminen vaatii parempaa tuottavuutta jäykkien rakenteiden uudistamista ja sitä että kaikki työkykyiset ovat mukana työelämässä

innovaatiot teknologian hyödyntäminen sekä organisaatioiden ja rakenteiden kehittäminen tuovat talouteen pelivaraa ja säästävät veroeuroja

tärkeää on myös se ettei kuntia nyt rasiteta uusilla vaatimuksilla etuuksien parantamisesta ja palvelujen laajentamisesta vaan pyritään vastuullisesti turvaamaan nykyinen palvelutaso

arvoisa puhemies

budjetin vastalauseessa esitetty sdpn oma vaihtoehto perustuu suurelta osin verotulojen yliar viointiin

huolimatta siitä että verotulot ovat jyrkässä laskussa te hyvät sosialidemokraatit olette arvioineet verotulojen kasvavan usealla miljardilla

esittämänne pysyvät menolisäykset lisäisivät velkataakkaa joka vuosi ja veisivät suomen entistä hankalampaan asemaan rapauttamalla luottamusta julkisen taloutemme kestävyyteen

sama ristiriitaisuus koskee kritiikkiänne hallituksen päättämiä veronkevennyksiä kohtaan

veroasteikosta päätettäessä vastalauseessanne ehdotitte kokonaisuutena vielä suurempia tuloveronkevennyksiä kuin hallitus siis suurempia tuloveronkevennyksiä kuin hallitus

arvoisa puhemies

lisävaroja on aivan oikein tarkoitus käyttää kuten kokoomus on vaatinut aikuiskoulutukseen maahanmuuttopolitiikkaan ja talouden kasvua vahvistaviin tutkimus ja kehitysinvestointeihin

myös työllisyysmäärärahoihin on luvassa parannuksia joilla ylläpidetään toivoa ja ihmisten omaa aktiivisuutta työnhaussa

jatkossa tarvitsemme jokaisen panosta hyvinvoinnin ylläpitämisessä

kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallituksen vastuullista talouspolitiikkaa joka pyrkii varmistamaan suomen julkisen talouden kestävyyden ja kansalaisille välttämättömien palveluiden turvaamisen myös pitkällä

arvoisa puhemies

siinä on se paha että okei kulutus ei näy suomessa tilastoituna vaan se näkyy yhä edelleen maksakirroosipotilaina sairaaloissa

purjeveneillä lähdettiin pitkin etelärannikkoa ja pakattiin veneet niin täyteen olutta että tuskin reunoja enää jäi jäljelle

luojan kiitos tämä fiskaalinen veropäätös on päätetty ottaa vasta syksyn myötä käyttöön sillä kyllä kun viinan hinta nousee ja masennus iskee kesäsuomalaiseen niin mennään vaikka soutuveneellä yli suomenlahden että saadaan sitä halpaa viinaa

samaan aikaan me toivomme hiljaa mielessämme että viro nostaisi eurooppalaisemmalle tasolle viinan verotusta

se katsoo oman alkoholiveropolitiikkansa täysin venäjän mukaan ja venäjällä verotus on vielä matalampaa jolloin ei ole mitenkään ajateltavissakaan että viro olisi nostamassa alkoholiverotustansa

asko seljavaara äsken kutsui isoisän syntymäpäiväviineiksi niin se on itse asiassa kovinta viinaa mitä pystyy kuljettamaan

silloin ei ainoastaan sitä viinaa mitä sieltä on haettu laiteta kaappiin vaan se myös juodaan kerralla jolloin kulutus näillä yksillä ihmisillä kasvaa piikkeinä mikä näkyy kuten sanoin jo aiemmin sairaalapaikoissa

mitä varten suomalaisen tarvitsee viivytellä yömyöhään yhteen ja kahteen ennen kuin mennään ravintolaan ylipäätään kuuntelemaan musiikkia

miksi taas muissa euroopan sivistysmaissa sanoisin nyt vaikka ranskassa alkoholikulttuurin perusteella osataan juoda sivistyneesti niin ettei tarvitse ottaa niin kuin minä olen kuullut sanottavan kalsarikännejä niin kuin suomessa pitää ottaa

meidän pitäisi katsoa mitä varten meidän viron laivamme sallivat sen ettei tarvitse edes edes matkustaa että tosin tarvitsee matkustaa mutta alkoholin voi napata kotisatamasta niitä ei tarvitse edes kantaa

olut on se sisäänheittotuote edelleenkin vaikka me olemme muuttaneet oluen myyntisäännöksiä niin että yksi pullo tai purkki maksaa saman kuin pakkaus

kaikesta päätellen me emme tiedä tarpeeksi suomalaisten alkoholin käytöstä mutta olisi aika

sotahistorian dosentti markku salomaa on viime viikon suomen kuvalehdessä kirjoittanut että suomen puolustus on menettämässä uskottavuutensa

nyt kysyisinkin kyllä ministeri häkämieheltä

puhemies

mitä mahdollisuuksia on suomella ja onko ylipäätään mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä pohjoismaiden kanssa näissä materiaalihankinnoissa ja löytyykö siitä apua sitten siihen resurssipulaan mikä suomessa mahdollisesti on

arvoisa puhemies

pääoppositiopuolue sdpn puheenjohtaja jutta urpilainen esitti viime viikonvaihteessa siirtymistä pelkän puoluetuen käyttöön vaalirahoituksessa ja samalla hänen mukaansa tulisi siirtyä niin sanottuihin listavaaleihin

tämä tarkoittaisi sitä että puolueet veisivät suomalaisilta äänestäjiltä oikeuden päättää itse kansanedustajistaan ja siirtäisi tämän vallan puolueille

tällainen puolueiden vallankaappaus nimenomaan söisi kansalaisten luottamusta ja osallistumista politiikkaan ja ylipäätään luottamusta järjestelmään

lisäksi listavaaliin siirtymisessä on uhkana että meille syntyisi sellainen poliittinen järjestelmä ja kulttuuri jossa yksioikoinen puolueideologiaan kasvaminen alkaisi jo pikkupioneerien kesäleireiltä

onko oikeusministeriössä valmisteilla esityksiä ja suunnitelmia listavaaliin siirtymisestä vai pitääkö meidän lähteä siitä että puolueuskollisuus ratkaisee jatkossakin pääsyn kansanedustajaksi

joka neljäs työntekijä suomessa on kuntasektorilla töissä joten voidaan päätellä että palkkaratkaisulla on hyvin olennainen merkitys tämän varmasti tietää ed

muistutan tässä yhteydessä että viime kaudella tulevaisuusvaliokunnassa eräs keskeinen sosialidemokraattinen vaikuttaja ei tällä hetkellä eduskunnassa mutta muuten keskeinen rooli teillä puolueessa edelleenkin toivoi että suomessa olisi kriisi jotta saataisiin samanlainen tehokkuuden parannus kuntasektorille kuin edellisen laman aikana

viitanen peräsi että energia avustukset ja kotitalousvähennykset on muun muassa päätetty jo kesällä riihessä eikä niillä ole näin ollen mitään elvyttävää vaikutusta

minusta tämä on hyvin käsittämätöntä ajatuslogiikkaa ylipäätään kun muistaa sen että nämä toki on päätetty kesällä riihessä mutta ne alkavat vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin nyt vuodenvaihteen jälkeen jolloin suhdanne on ehdottomasti päällä

siitä huolimatta että sosialidemokraatit koko syksyn ovat huutaneet että näin ei ole hallitus on osoittanut että se on täysin tiennyt missä mennään ja on nähnyt että nyt vuodenvaihteen jälkeen on syytä saada toiminta täysillä käyntiin

kotitalousvähennyksien käyttö taikka näitten remonttivähennysten hyödyntäminen olisi toki voitu aloittaa jo tämän vuoden puolella nyt joulun alla ja siirtää laskutus vuodenvaihteen yli jolloin saadaan täydet kotitalousvähennykset vuodenvaihteessa

puheet luonnonvarojen tehokkaasta käytöstä ovat tietysti ihan älykkään kuuloisia tehokkuusajatuksen kannattajille kuten minulle mutta valitettavasti meille suomenlahden rannalla asuville tehomaatalouden tulokset jotka näkyvät koko ajan sinilevänä ja muuna meren mahdottomana käyttönä nykyisin muistuttavat siitä mistä on oikeasti kyse

se on erittäin hyvä suunta

en mitenkään näe mahdolliseksi sitä valitettavasti ed

arvoisa puhemies

ei sitä kukaan voi onnistuneena pitää mutta ei se täysin onnetonkaan ollut ja perusteet sille veromuutokselle olivat muut kuin ne mitä on täällä väitetty

on turha jatkaa keskustelua alkoholipolitiikasta sen paikka on muualla